tulee kaksinkertaistaa suomalaisten telakoiden innovaatiotuki

arvoisa puhemies

nämä tavoitteet ovat toteutettavissa kansallisilla päätöksillä kun on tahtoa

pidetäänkö koko maa asuttuna politiikalla jossa maaseudulla asuvien ihmisten jätevesien käsittely ja tietoliikenneyhteydet nähdään kulueränä joka pitää maksattaa maaseudun asukkailla

pentti oinosen esitystä että tilaajayhteys tulee olla jatkossa mahdollista saada yhtäläisin periaattein koko suomessa

suomi ei voi olla tukemassa holtittomasti kreikalle lainoja myöntäneitä tästä jättivoittoja saaneita ja nyt ongelmiin joutuneita pankkeja

kreikalla tulee olemaan julkista velkaa yli puolitoista kertaa enemmän kuin koko maan kansantuote

miksi maan hallitus ei vaadi kreikalta turvaavia vakuuksia

täällä on puhuttu vaikkapa kreikan saarista joidenkin kansanedustajakollegoiden toimesta edellytyksenä saada suomelta lainaa

tämähän on lainanhaun normaali ja välttämätön edellytys

eihän kukaan normaali kuolevainen saa lainaa lainan päälle ilman mitään panttia ilman mitään tietoa tulevastakaan lainanmaksukyvystä

mikäli jonkun euroalueen maan eduskunta ei viisaudessaan lähde rahoittamaan uppoavaa laivaa sen rahoitusosuus siirtyy muiden kuten suomen maksettavaksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

paras ratkaisu on että kreikan katsotaan toimineen vastoin euroalueen vakautta ja taloudellisia periaatteita ja eduskunta tekee esityksen että kreikka ei voi olla enää euroalueen jäsen

annetaan kreikalle vapaus

kreikka voi vapaasti ottaa historiallisen drakmansa ja setelipainot käyttöön

arvoisa herra puhemies

monikansallisen jättiyhtiön monsanton tavoitteena on hallita maailman ruuantuotantoa

tähän monopoliasemaan se tähtää geenimanipulaatiolla erilaisilla torjunta aineilla patentoimalla yksinoikeuksia siementuotantoon ja geneettiseen perimään

olemme esittäneet jo vuosia sitä että perustoimeentulon myöntämis ja maksatustehtävät siirrettäisiin kansaneläkelaitoksen tehtäväksi

perustoimeentulotehtävien ja osin täydentävän toimeentulotuen siirto kelalle tehostaa ja yhdenmukaistaa kautta maan myöntämismenettelyä säästää erilaisia hallinto henkilö ja muita resursseja

peruskuntien toimeentulotukihenkilöstö voi paneutua entistä enemmän henkilökohtaisiin asiakastapaamisiin harkinnanvaraisen toimeentulotuen käsittelyssä ja siitä päätettäessä

muutos on johtamassa siihen että maanviljelijät eri puolilla maailmaa suorastaan joutuvat käyttämään monsanton siemeniä ja torjunta aineita oman siementuotannon sijaan

olemme myös esittäneet omaishoidon siirtoa kelalle

tämä olisi välttämätöntä ja omaishoitajien tasa arvoisen kohtelun kannalta ja turvaamisen kannalta todella tarpeen

lyhyesti

veronkorotus hidastaa autokannan uusiutumista

arvoisa puhemies

tämä lisärasite tulee korjata

koska oikeudenmukaisuutta ajavat perussuomalaiset eivät ole olleet maan hallituksissa meillä ei ole vieläkään lakia vanhuspalveluiden turvaamisesta

tuoko hallitus ja milloin korvamerkityn toivottavasti satojen miljoonien eurojen määrärahaesityksen vanhuspalvelujen turvaamiseksi kunnissa

todella huolestuttavaa demokratian toteutumisen kannalta on että kansalaisten luottamus demokraattisiin elimiin kuten eduskuntaan ja kuntien valtuustoihin on heikentynyt äänestysaktiivisuus laskenut kiinnostus luottamustoimiin vähentynyt

kuntalakiesityksessä todetaan aivan oikein että kuntakoon suurenemisella voi olla kielteisiä seurauksia kansalaisten luottamukselle valtuuston toimivuuteen

kuntakoon suureneminen heikentää yleensä merkittävästi lähidemokratian toteutumista jo senkin takia että luottamushenkilöiden alueellinen edustavuus vähenee merkittävästi

lähidemokratiaan tulee panostaa

tulisi mahdollistaa se että ylhäältä asetetun kaupunginosahallinnon sijaan kaupunginosien väestölle esimerkiksi kaupunginosaseuroille kyläseuroille tai vastaaville voidaan luoda taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä toimia oman alueensa hyvinvoinnin edistämiseksi

on suuri vaara että joudumme yhteisvastuuseen etelän maiden pankkien ongelmista ja kansalaisten talletusten kansalaisten talletusten turvaamisesta

jopa säästöt voivat olla suuremmat kuin kunnan panostukset alueen ja sen kansalaisten hyvinvoinnin yhteisöllisyyden me hengen ja viihtyvyyden kasvun lisäksi

energiaverotuksen korotuksella köyhät kyykkyyn

eikö tämä riitä

budjettikirjassa hallitus antaa ymmärtää parantavansa kansalaisten hyvinvointia ja peruspalveluja mutta tosiasiassa palvelut ensi vuonna tulevat heikkenemään

perussuomalaiset näyttävät olevan ainoa työn puolue työväenpuolue suomessa

hallituksen tavoitteena on kannustaen ja välittäen vahvistaa ihmisten perusturvaa ja arjen turvallisuutta parantaa palvelujärjestelmän laatua lisätä inhimillistä hyvinvointia

hallitus sanoo edistävänsä terveyttä ja toimintakykyä vähentävänsä köyhyyttä ja syrjäytymistä varmistavansa toimivat palvelut ja kohtuullisen toimeentuloturvan lisäksi alentavansa pitkäaikaistyöttömyyttä ja rakennetyöttömyyttä vähentävänsä toimeentulotuen pitkäaikaista tarvetta ja parantavansa perheiden hyvinvointia ja vanhemmuutta

jo nuorena syrjäytyneen yhden henkilön kustannukset yhteiskunnalle ovat miljoona euroa

miksi hallitus ei radikaalisti poista nuorisotyöttömyyttä

tällaista harhaa suoranaista sumutusta maan hallitus lupaa niin kuin on luvannut aiempinakin vuosina

kansalaisten sosiaali ja terveyspalvelut eivät hallituksen budjettikirjalla parane päinvastoin kansalaisten perusturva ja hoitopalvelut tulevat keskimäärin huononemaan ensi vuonna

työmarkkinatuki peruspäiväraha toimeentulotuki kansaneläke sairauspäiväraha kotihoidon tuki ja lapsilisät on heikentynyt jopa kolmasosalla

tämä siitä huolimatta että rahoitusta tarvittaisiin merkittävästi lisää palkkakustannusten nousun väestön ikääntymisen sekä laman seurauksena aiheutuvien sosiaali ja terveys toimeentulotuki ja työttömyysmenojen voimakkaan kasvun takia

maan hallitukset ovat tietoisesti kasvattaneet tuloeroja vähentämällä rikkaiden verotusta ja lisäämällä pieni ja keskituloisten menotaakkaa kohtuuttomasti energia kulutus ja kiinteistöveroja kasvattamalla ja tosiasiassa aiheuttamalla kunnallisverojen kohtuuttoman nousun

hallituksen yksi keskeinen virhe maan talouden elvyttämisessä on ollut panostaminen veroelvytykseen josta suurituloisimmat ovat hyötyneet rahallisesti eniten ja pienituloisimmat eivät mitään

verohelpotuksilla on ollut vain vähän työllisyyttä parantava merkitys

pelkät indeksitarkistukset ostovoimaan perusturvan tarkistukset eivät riitä tähän

tämä merkitsee ongelmien kasautumista tulevaisuudessa ja moninkertaisesti enemmän rahoitusta pahenevien ongelmien torjumiseksi

arvoisa puhemies

esitys ei yllätä ketään suurimmalta osin se masentaa

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia

lapsiperheet eivät saa senttiäkään lisää lapsilisiä eivätkä yksinhuoltajalisiä

köyhyys ja jopa suoranainen nälkä on arkitodellisuutta suomessa kun minimitoimeentulo ei maan nykyisen ja edellisten hallitusten toimesta kerta kaikkiaan riitä

talouskurimuksessa olevat ihmiset ovat läpileikkaus kansasta

on nöyryyttävää että ruokajonoissa on vanhuksia ja sairaita mikäli enää pystyvät jonottamaan on eläkeläisiä työttömiä lapsiperheitä yksinhuoltajia entisiä yrittäjiä pätkä ja osa aikatyöntekijöitä opiskelijoita vammaisia ja muita pienituloisia

haja asutusalueella jollaista maamme suureksi osaksi on asuville oma auto on lähes ainoa järkevä tai mahdollinen keino liikkua hankkimassa elantoa perheelleen

maan hallitus on rapauttamassa hyvinvointivaltiota vetäytymällä vastuusta turvata kaikille suomalaisille inhimillinen elämisen arvoinen elämä

kun vielä palkat on lähes jäädytetty nykytasolle ja ollaan jopa harkitsemassa keinoja niiden pienentämiseksi kaventuu kansan ostovoima kohtuuttomasti ja lähestytään rajaa jolloin vielä työssä käyvätkin alkavat pohtia kannattaako työssäkäynti enää ollenkaan

todellisen moraaliltaan korkeatasoisen hyvinvointiyhteiskunnan tunnistaa siitä miten se huolehtii heikoimmista jäsenistään

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutetaan esityksen mukaan siten että lämmitys voimalaitos ja työkonepolttoaineiden veron hiilidioksidiosuutta korotettaisiin

onko suomi enää todellinen hyvinvointiyhteiskunta

tällä toimella kuristetaan vielä lisää jo työn perässä liikkumaan joutuvien kansalaisten elintasoa

suomi on pohjoinen maa jossa myös lämmityksen tarve kuuluu asukkaiden menoihin joita alati ostovoimaltaan supistuvilla palkoilla yritetään kustantaa

esityksen mukaan turpeen veronkorotuksesta luopuminen kasvattaisi metsähakkeelle myönnettävän tuen määrää

koska metsähaketta ja muuta poltettavaksi käyvää sahoilta saatavaa materiaalia on kotimaasta saatavana runsaasti tulisi ulkomailta tuotavalle metsähakkeelle maksettavista tuista luopua kokonaan kuten edustaja hakkarainen poissa olevana eilen puheenvuorossaan painotti

korotus koskisi kotitalouksia julkista sektoria kaivostoimintaa sekä palveluelinkeinoja lukuun ottamatta konesaleja

samalla vaikeutetaan myös useiden energiasta riippuvaisten pien ja pk yrittäjien mahdollisuuksia kehittää yritystensä toimintaa ja uusien kovasti kaivattujen työpaikkojen luomista

esityksessä todetaan vielä ikään kuin kirsikaksi kakun päälle että lakiin tehtäisiin myös muutokset jotka kiristäisivät kaivostoiminnan energiaverotusta

tämä toteutettaisiin siten että kaivostoiminnassa kulutettu sähkö siirrettäisiin korkeammin verotettuun sähköveroluokkaan ja kaivostoiminnalta poistettaisiin oikeus energia intensiivisen teollisuuden veronpalautukseen

lakiin tehtäisiin myös eräitä energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautusta koskevia tarkennuksia

kuinka samaan aikaan voidaan haaveilla ahtaalla olevan maamme kaivostoiminnan säilymisestä elinvoimaisena kun tällä hetkellä metallikaivostoiminta on globaalistikin vaikeuksissa

onko tämä demokratiaa

kunnioitetaanko näin kunnallista itsehallintoa sitä että kunkin kunnan vaaleilla valitut päättäjät päättävät itse oman kuntansa asioista mahdollisesta täysin vapaaehtoisesta kuntaliitoksesta sekä palvelujen tuottamisesta asukkaille

suurkunnissa päätökset tehdään yhä kauempana kansalaisista hallinto byrokratisoituu ja tulee entistä moniportaisemmaksi menot yhdistämisen seurauksena jopa nousevat muun muassa palkkaharmonisoinnin takia ja palvelut keskittyvät keskustaajamaan muiden suurkunnan alueiden elinvoiman heiketessä

tämä ei ole vain oma mielipide tämä on tutkimustulos

tähän maahan tarvitaan todellista lähidemokratiaa tarvitaan asukkaiden itsensä valitsemia kylä ja kaupunginosayhdistyksiä ja seuroja joille annetaan mahdollisuus eri toimin kehittää ja lisätä yhteisöllisyyttä kotiseutuhenkeä alueen elinvoimaisuutta työpaikkojen luomista muun muassa sosiaalisen yrittäjyyden osuustoiminnan ja muiden toimenpiteiden avulla erilaista harrastustoimintaa ja ihmisten viihtyvyyttä

korostan että kylä ja kaupunginosayhdistysten päättäjien valinta tulisi tehdä virallisesti kutsutuissa asukaskokouksissa ei niin kuin monissa kaupungeissa joissa kaupunginvaltuusto valitsee näennäisdemokraattisesti nämä aluelautakuntien jäsenet jolloin suora demokratia ei todellakaan toteudu

esimerkiksi tehdyt etelänmaiden ja pankkien tukipaketit ervv evm ja niin edelleen ovat tekstiltään ja sisällöltään niin koukeroisia ja monimutkaisia että tuskin kukaan päättäjä edes tietää kuinka monta miljardia suomen lainat vastuut ja ta kaukset ovat tai tulevat pahimmillaan olemaan

arvoisa puhemies

pahimmillaan saavat sakot siksi ettei heillä ole varaa hankkia kalliita puhdistuslaitteita jotka lisäksi saattavat mennä rikki lyhyen käyttöajan kuluttua

miksi sallitaan esimerkiksi se että helsinki vantaan lentokentältä valutetaan glykolisaasteet suoraan maaperään ja vesistöihin

lähivedet ja purot ovat saastuneet muun muassa kehäradan rakentaminen aikataulussa on vaarantunut ja saastumisen kustannukset yhteiskunnalle tulevat olemaan miljoonaluokkaa